hallituksella on nyt kaksi sanoisinko sulkaa hatussa näistä kansallispuistoista mutta se ei poista sitä tosiasiaa että muuten olemme eläneet synkkiä aikoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen suhteen ja niissä synkissä ajoissa on ollut hallituksella oma ikävä osuutensa päätöksen tekemisessä ja hallituksen esityksien tuomisessa eduskuntaan

eli tässä ei varsinaisesti säädetä mistään konkreettisesta vaan ikään kuin kehittämisen järjestämisestä

eli tämä kuuluisa tuottavuusohjelma on jälleen täällä mukana ja sitten tietysti muitakin valtionhallinnon muutoksia joihinka myös valiokunta on omassa mietinnössään ja siinä olevissa pykälämuutoksissa kiinnittänyt huomiota

suomessa toteutettava emas järjestelmä on erityisesti kuitenkin mahdollistanut sen että voidaan päästä niin sanottuun globaalirekisteröintiin eli emas järjestelmän kautta voidaan myös suomen ulkopuolella tapahtuvaa yritysten teollisuuden toiminta sitten ympäristönäkökohdat tutun

mutta sen haluaisin kyllä todeta että kun resursseja puuttuu ja kun niitä ei ole niin sitten kaikenlaiset vippaskonstit myös sairaaloissa sairaaloiden sisäisessä toiminnassa sairaaloiden välisissä ja sitten kuntien toiminnassa löytävät yhä enemmän sovellutuksia

etenkin kehittyvissä maissa ja muun muassa kiinassa ihmisten liikapaino on tullut akuutiksi ongelmaksi

hän mainitsi puheenvuorossaan porsaanreiän joka oli tullut asiantuntijakuulemisessa esille

pyydettiin kaikki mahdolliset asiantuntijat lopuksi vielä kertaalleen perustuslain asiantuntija professori hiden ja sitten tämä mietintö on näin tehty

arvoisa puhemies

tässä varmasti on ollut paljon jyrinää tämän hallituksen esityksen lex nokian ympärillä ja monta jyrähdystä yhtä salamaniskua kohden

tässä kohdin on todettava että suomikin yrittää omalta pieneltä osaltaan päästä sellaiseksi pieneksi veroparatiisiksi kun se luo näitä omia uusia systeemeitään joilla voidaan sitten pitää joitakin ulkomaisia sijoittajia ja suomalaisia sijoittajia siinä samalla verotustietojen ulkopuolella kun tehdään tällaisia omia listauksia ja luodaan mahdollisuus kiertää myös täällä koti suomessa veroja tai helpottaa niitä

siitä seuraa muun muassa kakkostyypin diabetes monia muita ongelmia ja kun olemme kuunnelleet näitä viime päivien keskusteluja muun muassa televisiossa siitä ovatko sitten kovat vai pehmeät rasvat terveellisempiä niin näiden keskustelujen yhteydessä on todettu että ylimääräiset ja nimenomaan nämä nopeasti käytettävät ehditty lyhyetkin löytyy nitraatti pätkät lyhyet hiilihydraattipätkät ovat ongelma terveydelle

arvoisa herra puhemies

totean että tämän kanssa kyllä pystytään toimimaan jos kunnilla ja ely keskuksilla on resurssit

nämä kaksi kansallispuistoa ovat tietysti hyvä asia ja tästä kiitoksia myös ministerille

tässä ei varmaan tarvitse demokratiaa menettää ja siitä huolimatta nämä biotunnisteet kehittynyt it teknologia hakkerointi ja niin edelleen

työterveyslaitos on erittäin hyvätasoinen kansainvälisesti tunnettu oppilaitos joka tuottaa korkeatasoisia erikoislääkäreitä

sitten asia eli resurssien heikkeneminen ratkaistaan sillä että ympäristölupalainsäädäntöä helpotetaan väljennetään ja tuodaan tämä sabluuna

me kuulimme tässä hyvän äänestysohjeen ed

asko seljavaara myös thln ja sen että thl niin kuin ed

kun ne tiedot ovat kerta digitaalisessa muodossa ne tiedot jotka niin tekivät tekevät tilanteesta aivan toisenlaisen kuin se että poliisilaitoksen arkistoissa on näitä

södermanilta ja siihen sopii huomenna kyllä yhtyä

on todettava että ministeri on tässä asiassa ollut tiukkana ja vienyt asiaa hyvällä tavalla eteenpäin

se on yleisesti tunnustettu

kun katsomme tätä koulutustapaa miten erikoislääkäreitä työterveyteen koulutetaan niin siellä on mukana yksityinen työterveysasemaverkosto ja yleensäkin yksityinen sektori eli se on osana sitä koulutusta

laaditaan toteuttamisohjelma jo rakennettujen vesistöjen vesivoiman tuotannon lisäämiseksi ottaen huomioon vesienhoidon ja uusiutuvan energian lisäämistarpeet

tuo mitä ed

se on varmasti aika teoreettinen asia mutta kun tiedämme että viime päivien uutiset kertovat esimerkiksi jälleen mahtavasta sellutehtaasta jonka stora rakentaa uruguayhin niin juuri tämän tyyppisten ympäristöjärjestelmien kuin emas järjestelmän kautta voidaan periaatteessa siis teoriassa ajatella ulotettavan ympäristöohjaavuutta myös eu rajojen ulkopuolelle

perkiö totesi on hyvä perustelu sille että tätä lakialoitetta on syytä ikään kuin jalostaa eteenpäin ja katsoa mitkä ovat nämä harmaat vyöhykkeet joita emme ihan tiedä siellä talousvyöhykkeen alueella

tänä aamuna kolme hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajaa edustajat vihreiltä kokoomuksesta ja keskustasta kävivät radiodebattia edustajat kalli ravi ja sinnemäki ja tässä kyllä ikään kuin käskettiin edustaja puheenjohtaja sinnemäkeä ampumaan oman ryhmänsä rivit suoriksi niin kuin tässä todettiin

se merkitsee kaavamaista ajattelua ja se merkitsee sitä että enää vastaisuudessa ei voida ottaa neste on

kyllä sieltä vielä löytyy niitä paperisiakin varmasti

siinä jopa nämä keskustelijat jotka osin ovat olleet vähän voisi sanoa eritasoisia viimeaikaisissa televisiokeskusteluissa ovat olleet yksimielisiä

samaan aikaan kun tuossa puhuitte siitä niin thl ilmoitti että ihmiset eivät tule perustulollaan toimeen että se ei riitä toimeen tulemiseen elämiseen

joka tapauksessa tässä ollaan uudessa tilanteessa joka mahdollistaa sen tilanteen mihinkä ed

ilmeisestikään me emme vielä edes tiedä mitä kaikkea esimerkiksi verisuonien intimassa eli sisäisessä seinämässä tapahtuu hiilihydraattien vaikutuksesta

yleensä tähän keskusteluun tänään toteaisin sen että meillähän on tällä hetkellä joka tapauksessa talousvyöhykkeen alueelle suuntautuviin rakennelmiin jollainen tämä kaasuputkirakennelmakin on jota nord stream suunnittelee vahva mahdollisuus sanoa sanamme sekä valtioneuvostolla juu tai ei ja sen jälkeen ympäristölupaviranomaisilla jälleen juu tai ei

puheet laitoksen polttonesteaseman taikka bitumilaitoksen asvalttiaseman sijoituksen yhteydessä katsoa tämän aseman suhdetta lähiympäristöön ei sitä onko joitakin erityisominaisuuksia sillä alueella sillä ympäristöllä jotka pitäisi erikseen ottaa tässä huomioon jotka vaikuttaisivat alueen ympäristöterveyteen ja viihtyvyyteen tai yleensäkin luonnon ympäristöön

tämä aiheutti meilläkin ympäristövaliokunnassa vähän mietintää tuodaanko tässä vuotosta ja mikä tässä on taustalla

kyllä thln eli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntevuutta myös näissä asioissa on syytä kunnioittaa eikä ehkä sitten suhtautua siihen halveksien

se lienee luonnollista mutta työterveyslaitoksen yksityistäminen sinänsä kaikki pyrkimykset siihen suuntaan on todella tuomittavaa

mutta mitä tulee dnahan edustajat oinonen ja lahtela viittasivat siihen niin siinähän on nimenomaan sellainen tietokanta meidän jokaisen dnassa että se kertoo lainausmerkeissä meistä kaiken ja sellaista rekisteriä ei pidä tehdä

kyllä sitten kuitenkin tuohon valiokunnan lausuntoon liitettiin kohta jossa ei mainita erikseen esitin kyllä että mainittaisiin mutta ei mennyt läpi vuotosta taikka esimerkiksi kollajaa ettei näitä tarkoiteta

olen sitä mieltä että jos sokeri nyt keksittäisiin se kiellettäisiin negatiivisten terveysvaikutustensa vuoksi

niitäkin pyrkimyksiä on esiintynyt ja tässä mielessä huoli siitä on ihan paikallaan aina toistaa

pulliaisen huoli on ihan paikallaan

uskon kyllä että rivit jonkin verran vihreillä suoristuvat tuohon edelliseen äänestykseen verrattuna mutta toivoa tietysti sopii että me kansanedustajat äänestämme sen mukaan kuin me aina kuitenkin itse tunnemme asian oikeaksi ja tiedämme sen oikeaksi

mutta uskomme ed

arvoisa puhemies

tässä mielenkiintoisella tavalla ed

sitten näihin kelakorvauksiin

pulliainen nosti tämän valiokunnan esille että valiokunta on ottanut tämän asian käsiinsä ja hoitanut sen tehnyt tarvittavat pykälämuutokset ja sitten vielä hyvän lausumaehdotuksen

en tiedä mitä arvoisa ministeri on tarkoittanut kun on hyväksynyt tämän valtioneuvoston selonteon mutta kuitenkin ympäristövaliokunta lausuu ympäristöekologiset reunaehdot tälle hankkeelle

pitkäaikaistyöttömillä se on erityisesti ongelma ja myöskin silloin se on ongelma kun akutisoituu tilanne että suuri tuotantolaitos lopetetaan ja tuotantolaitoksen työterveys samalla uhkaa loppua

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudesta asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

mutta hyvää on joka tapauksessa se että tänään ministeri brax on myös osallistunut tähän keskusteluun mihin edellisellä kerralla ensimmäisen käsittelyn yhteydessä hänelle ei ollut mahdollista

se on vahinko ja se on asia joka ei ratkea sillä että on olemassa kaavoitus joka on ehkä osoittanut paikan kaavassa teollisuusalueen polttolaitoksille taikka sitten tällaiselle jakeluasemalle

siihen liittyy niin paljon tietoturvaongelmia että tämä ei todellakaan ole järkevää

mutta kaiken kaikkiaan näiden merialueiden kohdalla tämä vanha niin sanottu merten vapaus on se pohja mille nämä erilaiset imon ja ykn sopimukset on lähtökohtaisesti rakennettu

sitten toinen asia on se että vesilaki on käsittelyssä ympäristövaliokunnassa ja sen yhteydessä on nyt sitten tarkoitus katsoa mitä vesilaki sanoo esimerkiksi vuotos hankkeen suhteen tämä uusi vesilakiesitys

sekin jos otettaisiin joku pieni dna pätkä jostakin kromosomin tietystä genoman osasta ja tehtäisiin tästä tämä tunnistusmenettely on mielestäni turhaa

tähän on liittynyt sellainen varsin kummallinen tilanne että kansaneläkelaitos ja ennen muuta tässä tapauksessa valtiovarainministeriö ovat suhtautuneet esimerkiksi kuusankoskella upmn kohdalla ja myöskin stora enson lopettaessa tehtaitaan kielteisesti siihen että pelin pyörittäjää ettei ääni ei heti ihmiset eivät enää nyt en pysty tai ovat mutta kaikkia töistä tietoisesti siihen että lomautetut taikka ilman työtä jääneet ihmiset olisivat jatkossa päässeet työterveyden asiakkaiksi

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

herra puhemies

nyt kun valtion vastuut lisääntyvät valtion budjetista pitäisi löytyä rahaa ja kysymys on todella siitä mistä valtio saa tulonsa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

kaavojen ympäristö voi olla muuttunut

kyllä nämä yritin ajaa tai siis tämä liittyy number värikalvon ja sormenjälkitunnisteen identifiointikyky on varmasti riittävä

siellä on oltu hyvin liberaaleja vapauksien suhteen ja myöskin esimerkiksi jätteiden päästämisen suhteen

joka tapauksessa tämä ei saa olla eikä voi olla ainakaan ympäristövaliokunnan näkökulmasta niin siitä kaikki olivat yksimielisiä eikä se tarkoita eikä voi tarkoittaa sitä että rakentamattomia vesistöjä rakennettaisiin

kansaneläkemaksu poistettiin työnantajilta varallisuusvero on poistettu jo aikaisemmin veropohjaa on kavennettu hyvin monella tavalla

eli kaavoituksen yhteydessä ei tällaista spesifistä arviointia ole pystytty suorittamaan

keskustelu

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asian heti pää

nimenomaan suurituloisten ihmisten kohdalla olisi voitu jättää veronkevennykset tekemättä

mutta ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä on mahdollisuus yksityiskohtaiseen harkintaan kuulla asiantuntijoita kuulla kansalaisia heidän kansalaisjärjestöjään ja myöskin valittaa luvasta

ja niin sanottujen rakennettujen vesistöjen osalta se ei voi tarkoittaa sitä että esimerkiksi luonnonjokia jotenkin jaettaisiin rakentamattomaan osaan ja rakennettuun osaan

saa nähdä mihin se johtaa vai onko se ainoastaan tällainen puoluekokousjippo jolla nostetaan henkeä keskustapuolueessa vai onko se todella vakavasti tehty avaus

mutta samalla sanotaan että itse kemijoki olisi rakennettu ja siellä voidaan sitten tehdä näitä hankkeita esimerkiksi vuotos tyyppisesti mihinkä tuo tulvariski sana kyllä viittaa

muistamme myös televisiodokumentin liikkumavara joka kertoi myöskin tuon valiokunnan toiminnasta ja laajemmin eduskunnan toiminnasta kun oli kysymys potilasmaksujen asiakasmaksujen korottamisesta asetuksenantovaltuudesta

eli tämä valitusoikeus jonka perustuslakivaliokunta näki hyvin tärkeäksi maankäyttö ja rakennuslain yhteydessä säilyttää muutoksenhakuoikeus ja pitää sitä laajana silloin kun maankäyttö ja rakennuslakia on uudistettu tässä kohdassa nyt on joutunut sitten sivuun

paasio voi kahvilan puolella jatkaa ed

joka tapauksessa kokoomuksen suunnasta valtiovarainministeri on jo tämän esityksen omalla tavallaan ampunut alas

puhemies

kaiken kaikkiaan tämä talouden alamäki missä suomi nyt on jatkuu pitkään ja nimenomaan jatkuu tavalla jolla sekä kunnat että valtiovalta kantavat vastuuta siitä huolimatta mahdollisesti edessä olevasta talouselämän noususta

siis se että avataan kaivoksia ja tuotetaan ydinvoimaa viedään ydinsähköä ollaan tällainen bulkkimaa myydään isänmaata mineraaleja kansainvälisten kaivosyhtiöiden laskuun ja samalla ollaan tällainen ydinvoimasähkön viejä ja ydinjätteiden varastoija on todella synkkä tulevaisuudennäkymä

sikäli kuin minä tiedän ainakin sakn puolelta on kuulunut sellaista että se annettiin näille osapuolille ota tai jätä asiana hyväksy tai hylkää mutta että se toteutuu joka tapauksessa siis nimenomaan tämä kansaneläkemaksun poistaminen työnantajilta

sitä ei enää pidetä näissä niin tärkeänä johtuen siis siitä että nämä ovat pieniä hankkeita

nousu vaikuttaa hitaasti mutta edessä ovat vielä kuntien varsinaiset leikkausajat

me lääkärit totesimme silloin että lääkärin etiikkaan sinänsä voidaan aivan muulla tavalla kuin lainsäädännön kautta tuo turhaksi toiveen toiminta käy heti tultuaan hän tuoda mukaan toimet joilla katsotaan potilaan autolla ajokyky onko se laskenut oleellisesti vaiko ei

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa sitä päivämäärää johonka mennessä on käytetty sen vuoden planeetan kantokyky ja uusiutumiskyky ja jonka jälkeen huhtikuusta vuoden loppuun eletään velaksi

tällöin nämä puskurikysymykset on myös huomioitava tavalla joka tulee esille vastalauseessa johon neljä valiokunnan jäsen ja on tähän

nyt tätä tehdään tällä tavoin että poistetaan vähä vähältä ja aika tavalla nyt tällä kertaa kelan rahoitusta joka olisi budjettiriippumaton ja siirretään sitä budjettirahoitteiseksi tavalla tai toisella nyt aluksi nimenomaan velan kautta

arvoisa herra puhemies

siihen ei olisi tarvittu tällaista pakkosäätelyä

on palanut rivitalo tai eurooppa kokonaisuudessaan liekeissä kreikka vähintään ja sitten on sammutettu väärin tai oikein

tämä on aika vähäinen määrä

vpkna on toiminut nykyhallitus ja sen mielestä kritiikki niistä päätöksistä mitä se keväällä teki tässä kreikan talouskriisissä on ollut väärää

se oli aivan selvästi silloin niin ed

tähän asiaan siis nimenomaan pääjohtaja huuhtanen on kiinnittänyt huomiota ja niin kuin täällä on todettu jos joku tuntee nämä asiat niin varmasti hän

itse kyllä kannatan tässä asiassa lääkärinlausunnon hakemista aina kun myönnetään aseenkantolupa

aivan selkeästi tämä esitys ohjaa huonosti työllisyyden kehittämistä se ei siihen ole sopiva

se ei ole myöskään elvytystoimi siinä mielessä että se euro joka nyt lähtee pois työnantajilta olisi selkeästi kohdennettava uusiin työpaikkoihin

sen jo siinä vaiheessa saattoi todeta että siinä ei tapahtunut liikkumista

mutta se on ollut aidosti suomalainen hanke myös

mitä tulee ympäristöveroihin tämän kansaneläkemaksun poistamisen kompensaationa niin voimme toki todeta sen että ympäristöverojen säätäminen on tässä talossa ollut erinomaisen vaikeata

se kyllä kuuluu euroopan ten verkostoon ja sillä tavalla sillä on linkki myös euhun ja myös eun parlamentti on sen hyväksynyt yhteispäätösmenettelyssä eli se ei ole vain jollakin lailla osakeyhtiön niin kuin nord stream tai venäjän saksanhollannin hanke

arvoisa herra puhemies

yhdyn siihen ajatukseen minkä täällä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sanoi että tämä on tärkeä tilaisuus mikä meillä on tavata oikeuskansleria tutustua valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomukseen

siellä on omat ongelmansa

maapallon talouspainopiste on siirtymässä sinne tyynen valtameren rannikoille tyynen valtameren länsi ja itärannoille

se on laajemmin eurooppalainen hanke

tämän takana on tietysti kuntajakolaissa ajatus kuntien yhdistymisestä ja ikään kuin sen pelimerkkien päättämisestä miten se tapahtuu

pulliainen varmasti on kuullut sen asian jo aikaisemminkin

ensinnäkin totean että ympäristöministeriön toimialaan liittyviä kysymyksiä ei ole kovinkaan paljon tai ne eivät ainakaan ole kovin monen kaltaisia

arvoisa rouva puhemies

yksityiskohtia päätetään ja tuodaan muun muassa tämä yhteenliittyvien kuntien ja kunnanosien maantieteellinen sijainti

rönni muisteli tuota tilannetta jossa lääkäri velvoitetaan jokaisen lääkärikäynnin yhteydessä tarkistamaan potilaan ajokyky siinä mielessä onko hän ajamiseen kykenevä vai onko jotakin ilmaantunut tämän suhteen

se on asia joka on sivistysvaltiossa tarpeellinen suomessa erityisen tarpeellinen koska meillä on ollut laittomuuksia ja myös nimenomaan salametsästystä hyvin julmalla tavalla